siihen on nyt erittäin otollinen hetki sen vuoksi että merkittävä osa esimerkiksi päällikkökunnasta samoin kuin hallintotehtävissä olevista lähestyy eläkeikää

ei suomen osalta mielestäni ole tarvetta ryhtyä näitä liikkumisvapauksia rajoittamaan jotka kuuluvat meille schengen maana

kyllä palveluseteli merkitsee tukea yksityisille terveyspalveluille jotka muutenkin ovat vahvassa kasvussa ja tämä todennäköisesti lisää myös lääkärien siirtymistä julkisista sairaaloista ja muista yksiköistä yksityisiin yksiköihin joissa markkinat kasvavat

esimerkiksi hoitamaton verenpaine lisää riskiä sekä sepelvaltimotautiin että aivohalvaukseen joiden jälkiseuraukset ovat yhteiskunnalle varsin kalliita hoidettavia

zyskowiczille totean että oma puolueeni on edustanut johdonmukaisesti tätä tiukemman normituksen vaatimusta koulujen ryhmäkokoihin perusopetuksen ryhmäkokoihin

myös lääkekorvauksen maksaminen sairaanhoitajan määräämistä lääkkeistä on toki perusteltua mutta nyt esitettävässä mallissa kela joutuu luottamaan hoitajien toiminnan oikeellisuuteen myöskään ilman mahdollisuutta tarkastaa hoitajan määräämisoikeutta koskevia tietoja korvausmenettelyssä ja tämä poikkeaa siitä järjestelystä joka on lääkäreitä koskeva menettelytapa

yksi rakenteellinen ongelma on se että sisäministerillä ei ole pysyvää mandaattia ja pysyvää tuolia tuolla utvan päätöksenteossa

sen sijaan tällä hetkellä euroopan unionissa käydään aktiivista keskustelua siitä millä tavalla tätä schengen aluetta jatkossa kehitetään

vielä totean että tällä lailla sinänsä ei ilmeisesti juuri ole käytännön merkitystä koska nyt tälläkin hetkellä voimassa olevan lain nojalla ei ole edes syytteitä nostettu

suosittelen nyt tuohon työryhmän ehdotukseen tutustumaan koska se kaikilla tasoilla lähtien poliisilaitoksista valtakunnallisista yksiköistä ja poliisihallituksesta kohdistuu pelkästään siihen hallintoon ja hallintovirkoihin

arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella puolueiden puheenjohtajilla oli mahdollisuus tähän pysyvään paikkaan siellä mutta tällä vaalikaudella ei sitä sisäministerillämme ole

lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä epäiltäessä on erityisen tärkeää että tutkimukset saadaan viivytyksettä aloitettua ja että nämä tutkimukset eivät myöskään kestä liian kauan

se on koko euroopan unionin ja koko tuon schengen alueen yhteinen haaste että me saamme pidettyä nuo schengen alueen ulkorajat turvallisina

kysyn onko tämä ihan loppuun asti harkittu eli onko palveluseteli ajoitettu oikein kun kunnat ovat talousvaikeuksissa ja julkiset palvelut kärsivät jo tällä hetkellä lääkäripulasta

mutta ed

liikennevalvontaa tullaan jatkossa ohjaamaan tulosohjausmenetelmän kautta poliisihallituksesta käsin

heinoselle totean että ei lapsi ole syyllinen siihen miten hän on saanut alkunsa eikä häntä pidä siitä rangaista millä tavalla hän on saanut alkunsa

sitä kautta hyödymme niin suomessa kuin muissa maissa

silloin muuten vasemmistoliittokin oli toisella kannalla samoin kuin sosialidemokraatit

jos ajatellaan näitä tilanteita niin jo pelkästään sen vuoksi että lapsi ajan myötä alkaa unohtaa asioita tai alkaa muistaa väärällä tavalla samoin muut tutkittavat tutkimuksiin todellakin tulisi nopeasti päästä

uudistusta arvioineen työryhmän mukaan hätäkeskustoiminnan tasoa on onnistuttu parantamaan toisin kuin välikysymyksessä väitetään

terveydenhuollon rahoituksen pohjana olevaa valtionosuusjärjestelmää tulisi kehittää kustannusvaikuttavaan toimintaan laajempien palvelukokonaisuuksien muodostamiseen sekä ennaltaehkäisyyn terveyden edistämiseen ja varhaiseen puuttumiseen kannustavaksi

tässä suhteessa mielestäni kyllä tarvittaisiin muutosta

totesin jo aikaisemmin että näitä tapoja kirjata toteuttaa tuota lain vaatimusta tietolähteen käytön kirjaamisesta on monia ja myöskään rekisteröinti ei tietenkään kaikissa tilanteissa tule kyseeseen mutta siitä on olemassa omat ohjeensa eli poliisihallituksen ohjeistus jota tulee noudattaa ja itse asiassa sen täsmentäminenkin on vielä sisäministeriön näkemyksen mukaan tarpeen

kuntakenttä on edelleen niin hajanainen että pelkällä seurantaponnella ei todellakaan ryhmäkokojen kohtuullistamista pystytä hoitamaan

eri hallinnonalojen yhteispalvelupisteitä valtiovarainministeriön johdolla parhaillaan suunnitellaan ja poliisi on siinä myös omalta osaltaan mukana

vielä totean sen että ainoa taho joka voi käytännössä varmistaa hoitajan reseptin lainmukaisen toteutumisen on apteekki ja sen takia todellakin sairaanhoitajien lääkemääräyskäytäntö tulisi toteuttaa samoilla periaatteilla kuin lääkäreidenkin elikkä myös tuon lääkkeen määräämisen laajuuden tulisi sieltä valviran rekisteristä näkyä

omassa ajattelussani lähtökohtana on se että jokainen ihminen jokainen ihmisyksilö on yhtä arvokas

eli tämän uudistuksen tarkoituksena on se että me voimme turvata poliisin kenttäpalvelut kaikki poliisin tärkeät tehtävät valvontatehtävät hälytystehtävät rikostorjunta mukaan lukien hajautetussa järjestelmässä ja samalla kun hallintoa supistetaan ja hallintorakenteita vähennetään byrokratiaa vähennetään niin nuo resurssit jotka siitä säästyvät kohdennetaan nimenomaan näitten poliisipalvelujen toteuttamiseen

ei se että meillä on erillinen hallintorakenne liikennevalvonnalle takaa mitään siitä mikä on sen liikennevalvonnan tosiasiallinen taso ja määrällinen taso

muistutan että tarkastusvaliokunta totesi hiljattain että sosiaali ja terveyspalveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan tiukempaa normiohjausta eli pelkkä informaatio ohjaus ja suositukset eivät riitä

mutta edelleen painotan sitä että oleellista raskauden keskeytysten ehkäisyssä ei ole suinkaan pelkästään lainmuutos vaan nimenomaan äidille kohdistuvat hyvinvointipalvelut ja tuki jotta hän pystyisi ottamaan lapsen vastaan tai sitten mahdollisesti luovuttamaan lapsen adoptoitavaksi

ministeri hyssälä luetteli äsken hallituksen toimia joilla on yritetty vähentää toimeentulotuen tarvetta mutta hallitus on myös tehnyt ihan tietoisesti ratkaisuja joilla on lisätty toimeentulotuen tarvetta

saimme valiokunnassa selvityksen siitä että nämä pääsyajat tutkimuksiin vaihtelivat tavattoman paljon

mutta nyt me olemme tehneet sellaisen päätöksen ja sellaisen linjauksen että nykytaso liikennevalvonnassa tullaan säilyttämään

viime aikoina on alkanut yhä suurempana ongelmana olla se että hintalautakunta on tehnyt aivan kustannustehokkaista lääkkeistä hylkääviä päätöksiä mikä koskee esimerkiksi sydän ja verisuonitautia diabetesta ja syövän hoitoon kehitettyjä lääkkeitä

aivan sama pätee näihin koulujen perusopetuksen ryhmäkokoihin

kun terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin niin ihan siellä hallituksen esityksen perusteluissa todettiin että toimeentulotuen menot tämän ratkaisun myötä lisääntyvät ja ohjataan ihmisiä toimeentulotukiluukulle

sitten vielä asia joka tähän esitykseen on salakavalasti ujutettu ja se koskee näitä terveydenhuollon asiakasmaksuja

valvomatonta poliisitoimintaa ei ole ja on myös poliisimiehen oikeusturvan kannalta tärkeää silloin kun hän on tekemisissä näiden kovan luokan rikollisten kanssa joihin täällä on viitattu että hänellä on oikeus turvanaan tietyt merkinnät ja dokumentit siitä minkälaisia keskusteluja on käyty onko palkkioita maksettu ovatko ne lainmukaisia ja niin edespäin

paikantamisessa merkittävässä roolissa ovat ajantasainen kartta aineisto ja ilmoittajan paikantamista helpottavat työkalut

esimerkiksi tuo poliisin palveluverkon uudistaminen toteutetaan niin että nimenomaan näillä haja asutusalueilla poliisin palvelupisteet ja poliisi poliisiasemaa viro säilyy sitä poliisiasemaverkosto säilyvät

eräässä yksikössä jopa vuodenkin joutui odottamaan jonossa ennen kuin pääsi edes tutkittavaksi mikä on kyllä aivan liian pitkä aika ja varmasti tuo epävarmuutta koko tutkimukseen

tämähän koskee erityisesti niitä jotka sairastavat paljon tarvitsevat esimerkiksi sairaalahoitoa ja sellaisia terveydenhuollon palveluja jotka eivät sisälly maksukattoon esimerkiksi hammashoitoa johon tuli merkittävät korotukset

ne hoidetaan lääketieteen keinoin eli tämän abortin avulla

ei tässä ed

hintalautakunnalla ei ole myöskään oikeutta ottaa itsenäisesti korvattavuutta käsiteltäväksi jos sitä ei firman taholta haeta

heinoselta kysyn vielä pidättekö hyväksyttävänä sitä että tällä hetkellä laki sallii sen ikäisten lasten abortoinnin jotka voivat jo jäädä tehokkaan keskoshoidon turvin eloon

kalliksen ja kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin sisältyvässä ehdotuksessa mistään tasapalkasta ole kysymys vaan siitä että mielestämme on vastuullista jo tässä vaiheessa ryhtyä tasapainottamaan valtiontaloutta lisäämällä verotuloja siten että voidaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla olla tätä valtiontalouden kestävyysvajetta korjaamassa

arvoisa herra puhemies

sen verran totean että tähän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään nimenomaan tuonne joutsenon vastaanottokeskuksen yhteyteen ja sinne tietyllä rice kriteereillä tiettyjen epäilyjen

olen itse täysin vakuuttunut siitä että kun eduskunnassa kaikki puolueet kannattavat sitä ja ovat vahvasti sen tukena että liikennevalvonnan tason täytyy säilyä niin ei varmasti tästä tavoitteesta tulla tulevallakaan vaalikaudella tulevien hallitusten aikana tinkimään

hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että ehdotuksen mukaan tutkimus olisi käynnistettävä ja tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja että tutkimukset kestäisivät enintään kaksi kuukautta

pääministeri vanhanen heitti omana ehdotuksenaan idean setelistä jolla kannustettaisiin nuoria hakemaan työtä

meillä on esimerkiksi suojelupoliisista ja keskusrikospoliisista hyviä kokemuksia siitä että se on pystytty ihan asianmukaisesti hoitamaan

milloin saamme sen kauan odotetun ja moneen kertaan pyydetyn esityksen terveydenhuollon yhtenäisestä maksukatosta joka osaltaan helpottaisi niiden asemaa jotka tarvitsevat paljon palveluja

uudistuksen viimeinen vaihe on hätäkeskusten verkottuminen yhteiseen tietojärjestelmään joka mahdollistaa ruuhkatilanteissa tehtävien joustavan siirron toiselle hätäkeskukselle

tähän ei ole laitettu mitään tarkkaa päivärajaa miten nopeasti näihin tutkimuksiin tulisi päästä mutta kyllä mielestäni niissä tilanteissa kaksikin viikkoa on jo aika pitkä aika

luotan siihen että tämä poliittinen tahtotila tulee säilymään vahvana paitsi tämän hallituksen aikana niin myös tulevaisuudessa

toki tämäkin saattaisi jossakin tilanteessa auttaa mutta suurin ongelma ei ole nuorten työhaluttomuus tällä hetkellä vaan se että työpaikkoja ei yksinkertaisesti löydy sellaisillekaan nuorille jotka ovat valmistuneet ammattiin ja hakevat aktiivisesti työtä

eli siis nekin käynnit joissa ei ole edes kysymys tästä lisäkoulutetusta sairaanhoitajasta vaan tavallisista sairaanhoitajalla käynneistä tulisivat maksullisiksi

olen itse kiinnittänyt tähän samaan ongelmaan huomiota nimenomaan erilaisten järjestöjen toiminnan näkökulmasta ja meillä ministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitys siitä millä tavalla näitä rahankeräyslupia voidaan nimenomaan tämän järjestö ja kansalaistoiminnan kannalta mahdollisimman sujuviksi järjestää

kaikkien kohdalla tietenkään ei ole sitten lopulta kysymys ihmiskaupasta mutta mikäli on kysymyksessä uhri niin hän sitten pääsee näitten erilaisten auttamisjärjestelmien piiriin